arvoisa puhemies

lapsiperheiden osalta unohdettiin edelleenkin lapsilisäasia asia josta meistä hyvin useat tässä salissa istuvat puhuivat vaalikentillä

jo tällä hetkellä suomeen tuodaan konttikaupalla keskieurooppalaista ruista ja tuodaan myöskin valmiiksi leivottuja taikinoita joita meille myydään sitten tuoreena leipänä

meillä on ainoastaan yksi tuottaja ja se on kotimainen tuottaja joka tekee oikeasti kotimaassa ja jopa samana päivänä taikinan kun paistaa sen ja se on meidän vanhin tuottajamme fazer joka on joka paikassa ja tietysti ne pienet pienleipomot joita on ympäri maan se täytyy muistaa

arvoisa puhemies

kuulimme ministeri tiilikaiselta että hallitus on nyt nähnyt ja ymmärtänyt maaseudun ahdingon

tässä hallitusohjelmassa on ikävän paljon tasaveroja ikävän paljon haittaveroja

yksi niistä on sellainen joka riipaisee sen takia että se kouraisee lapsia ja se on se sokerivero karkkivero tuo kuuluisa haittavero

miten aiotte suhtautua tai miten olette suhtautunut harmaaseen talouteen koskien konserniavustuksia jotka virtaavat maasta ulos

no venäjällä on näiden pakotteiden seurauksena jo uusia tuojia ja se kaikkein suurin uusi tuoja taitaa olla tällä hetkellä valko venäjä jolla ja jota kohtaan ei ole pakotteita venäjän taholta eikä vastatoimia

toki meidän kohdallamme on ikävää se että meidän lakimme tästä kohdasta on ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa

sen lisäksi kun puhutaan poliisien jaksamisesta ja ylipäätään poliisien työn tekemisen mahdollisuuksista

se olisi varmasti ihan hyvä asia

sen lisäksi tässä hallitusohjelmassa puhutaan kyllä työelämäjärjestelmän uudistamisesta työeläkkeiden uudistamisesta puhutaan ja indeksisuojasta

silloin meidän ei tarvitsisi ihmetellä sitä mistä valko venäjä esimerkiksi nostaa venäjälle viemänsä lohet eikä meidän muiltakaan osin tarvitsisi miettiä mistä se tulee mutta bulvaanien käyttöä suomalaiset eivät ole osanneet

mitä mieltä olette siitä että poliisien täytyy osoittaa mieltään jotta he saisivat huomiota sille että asiat eivät sillä kohdalla ole hyvin

jos suojataan elinkustannusindeksistä laskettua eläkettä no onhan sekin eläkettä mutta huomattavasti pienempää eläkettä kuin palkasta laskettu eläke

nyt me tarvitsemme koko eduskunnan niin hallituksen kuin oppositionkin sitkeää ja yhteistä työtä jotta suomalaisten ruokapöydistä löytyisi vastakin kotimaista ruista ja ohraa nautaa possua ja kanaa

kaikessa tapauksessa se mitä tässä maassa tarvitaan on työ ja toimeentulo

täällä tarvittaisiin tukea pienille yrityksille ja pk yrityksille sellaista tukea millä pk yrittäjä pärjäisi ja pystyisi tarjoamaan työntekijöilleen sellaista palkkaa jolla työntekijätkin eläisivät ja pystyisi tarjoamaan kokoaikaista työtä

en usko että antamalla rahaa kreikkaan tai portugaliin tai muihin sellaisiin euroopan maihin jotka ovat hoitaneet taloutensa huonosti pystytään luomaan suomeen yhtään ainoaa uutta työpaikkaa

silloin minä todella toivon että tässä maassa pystyttäisiin tekemään yhteistyötä ja rakentamaan niitä työpaikkoja tekemään ihmisille leipää koska tosiasia on se että jokainen luotu työpaikka tuo kerrannaisvaikutuksinaan puolitoista muuta työpaikkaa

kuntien avustuksia on leikattu yli miljardi

toivon totisesti että tällä hallitusohjelmalla sitä ei saada näkymään myöskin suomessa

se taas tietää entistä vähemmän verotuloja koska ylikansalliset yhtiöt voivat siirtää verotettavan tulonsa veroparatiisiin konserninsa tytär tai emoyhtiölle

ministeri urpilainen vastaa oikein että lain mukaan konserniavustuksen voi antaa vain jos sen antaja ja saaja on kotimainen yhtiö

ministeri jatkaa että oikeuskäytännön mukaan konserninavustuksen antajana ja saajana voi kuitenkin olla myös ulkomaisen yhtiön suomessa oleva kiinteä toimipaikka

arvoisa puhemies

jos sote uudistus tarkoittaa siirtymistä entistä enemmän ostopalveluihin terveyden ja sairaudenhoidossa ja esimerkiksi vanhuspalveluissa on olemassa vaara että hallitus toimillaan siirtää selkeästi lain mukaan suomelle ja suomen kunnille kuuluvia verotuloja tytär tai emoyhtiöille veroparatiiseihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluaisinkin tietää kuinka monella hallituspuolueella on ylikansallisten sote alan konsernien osakkeita ja kuinka paljon tämä mahdollinen taloussitovuus vaikuttaa hallituksen haluun yhdistää kunnallisia palveluita

arvoisa puhemies

salissa oleva sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tuntuu olevan sitä mieltä että perussuomalaiset ovat syypäät kreikan ja euroopan kriisiin

me kieltäydyimme kunniasta astua siihen veneeseen joka tulee lappamaan rahaa avokäsin katsomatta yhtään seurauksia mitä siitä seuraa

me emme halunneet lähteä siihen politiikkaan jossa annamme suomi eurot pois välittämättä vähääkään siitä mitä kotimaassa tapahtuu miten oma kansa voi esimerkkinä vaikkapa tältä päivältä vanhuspalvelulaki joka tuntuu sulavan käsiin rahan puutteesta

olen hämmästynyt siitä että edustaja lipponen sanoo täällä että suomen vientimarkkinat olisivat kiinni kreikasta

jos euroopan pankeille menevä kreikka tuki ei tuokaan hallituksen lupailemia eurotyöpaikkoja ja jos ei se tuo vientiä eurooppaan ovat tuet menneet hukkaan

jos puhutaan talousromahduksesta voin sanoa että se tulee jos pankkien pääomittamista jatketaan ja romahdus tulee jollei euroopan maiden talouden rakenteisiin puututa

huomattavasti suurempia ovat sellaiset maat kuin venäjä ja ruotsi ja kukainenkin voi kohdallaan miettiä mitä tekemistä niillä on euroopan unionin kanssa

puheenjohtaja soini oli oikeassa jo silloin kun hän istui viisihenkisen auton kuskin paikalla

ne vihreät laitumet mitä soini silloin meille näytti ovat avoinna myös teille

rakenneuudistuksia maassa varmasti tarvitaan mutta yksikään uudistus ei voi onnistua jos perusteita ei tehdä huolellisesti

jos kunta ja sote rakennetaan tällä hetkellä paras hankkeen päälle saattaa olla että tuo perusta ei ole kestävä

on muistettava että meillä on paljon pieniä hyvin toimeentulevia kuntia mutta joiden henkilöstön määrä on niin pieni että siellä ei voida pitää palveluita nyt tämänhetkisten suunnitelmien mukaan

mutta jos sieltä viedään palvelut tai siihen ympätään lisää sellaisia kuntia jotka ovat siinä vieressä jotka voivat huonosti niin siinä voi käydä niin että siellä sitten onkin yksi suuri huonosti voiva kunta sen sijaan että siellä saattaisi olla kaksi hyvinvoivaa kuntaa ja ehkä viisi tai kuusi kuntaa jotka eivät voi niin hyvin mihin tarvittaisiin sitten sitä isonveljen apua ihan sieltä valtion tasolta

esimerkiksi etelä pohjanmaalla on runsaasti pieniä kuntia joiden keskellä ei ole kuntakeskusta ja joissa ei ole sitä työssäkäyntialuetta

arvoisa puhemies

jos nämä kunnat pannaan yhteen niin ei se mitään tee ei sitä rahaa tule silloin yhtään enempää

uskon kyllä sen että rovaniemi on tyytyväinen tähän kuntaliitokseen

mutta miten ovat sitten äärialueiden ihmiset jotka tulevat sieltä maalaiskunnan puolelta

viidet kapeat hartiat tai viidettoista kapeat hartiat vaikka niitä pantaisiin kuinka monta jonoon niistä ei saada yksiä sellaisia hartioita jotka pystyisivät kantamaan näitten kaikkien kuntien sote puolen ja kaikkien kuntien vastuut siitä että ihmiset pärjäisivät niissä kunnissa

oletteko saaneet pidettyä siellä kyläkoulut

nämä ovat niitä isoja kysymyksiä joihin me haluamme vastauksia

näitä samanlaisia kuntia on myös keski pohjanmaalla ja rannikon ruotsinkielisellä maatalousvaltaisella ja kalastuselinkeinoon pohjautuvalla alueella

kyllä me kannatamme myös kuntaliitoksia silloin kun ne tehdään yhteistyössä siten että äärialueet eivät joudu kärsimään siitä

näissä kohdin on syytä miettiä miten saadaan se enemmän vähemmällä

se olisi todellakin tervetullutta että köyhiin kuntiin tällä hetkellä huonosti toimeentuleviin kuntiin saataisiin enemmän vähemmällä saataisiin jostakin se viisasten kivi millä ihmiset ja millä lapset voisivat toimia ja voida hyvin

se kertoo silloin sitä että silloin puuttuu ammattitaitoa sellaisesta kohdasta jossa pitäisi pystyä tekemään ratkaisuja lasten hyvinvoinnista tai vanhusten hyvinvoinnista tai niistä peruspalveluista mitä ihmisille annetaan

sinne tarvitaan todellakin vetoapua ja minä vielä korostan että tämä huonosti menevä alue on alue missä on vaasa ja missä on erittäin hyvin toimeentuleva mustasaari ympärillä

kyse on siitä miten kaikille saadaan peruspalvelut tarjottua miten ihmiset voivat niissä kunnissa hyvin

perusasioita ovat ne että kunnassa on ammattitaitoiset työntekijät niin kuntasektorilla virastoissa kouluissa sosiaalihuollossa terveydenhuollossa kulttuuritoimistossa kaikkialla täällä pitää olla ammattitaitoiset työntekijät

arvoisa puhemies

omistusasuntoja saa tänä päivänä maakunnissa kohtuuhinnalla

sen lisäksi silloin voin sanoa että kuntauudistus on onnistunut kun sen maksumieheksi ei oteta lapsia kun enää ei panna kouluja kiinni eikä panna yhtä opettajaa opettamaan kolmea luokkaa sen takia että pari muuta sattuu olemaan sillä hetkellä pakkolomalla

edustaja lipponen on siinä täysin oikeassa että meiltä on liputettu teollisuutta ulos meiltä on liputettu työvoimaa ulos ja tämä on se suuri ongelma

vaikka asuntojen rakentaminen maksaa vain kymmenesosan siitä mitä asuntojen rakentaminen maksaa pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat kaksi kolmasosaa siitä mitä vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla

me olemme siirtämässä kaikki yhdessä rintamassa työn tällä hetkellä aasian maihin halvan työvoiman maihin ja tämä on se perusasia minkä takia eurooppa on ongelmissa

jos ei rahaa ole silloin kun kuntauudistus tehdään voivat valitettavasti vahvatkin hartiat lysähtää liian raskaan taakan alla

tämä maa on ajettu tilanteeseen missä vähävaraiset ja taloudellisiin ongelmiin esimerkiksi työttömyyden takia joutuneet ihmiset ovat toisen luokan kansalaisia

me voimme täällä euroopan sisällä meidän väheneviä rahamarkkoja pyörittää toiselta toiselle mutta mitään ei tapahdu jollemme me saa kokonaiseurooppalaista teollisuutta nousemaan jollemme me saa kokonaista eurooppalaista työllisyyttä nousemaan jollemme me saa työpaikkoja jollemme me saa tuottavia työpaikkoja

jos me hyväksymme sen että meidän pörssiyhtiöt meidän isot tuotantolaitokset vievät tuotantoaan ulkomaille vievät kiinaan kiina ilmiö on tapahtunut se on tänä päivänä tosiasia tämä on se todellinen suuri uhka ja tähän pitäisi pystyä yhteisrintamassa puuttumaan

nyt kun ilmiselvästi sitten rahaa tulee jäämään tuosta pisara hankkeesta niin sitä voitaisiin käyttää sellaisiin hankkeisiin jotka ovat nyt täysin jumissa valtion toimien taholta

nyt olisi aika tarttua tähän huutavaan vääryyteen

niinpä meillä esimerkiksi yhdistettiin vaasassa kaksi kuntaa vaasa ja vähäkyrö siten että siihen väliin jäi kaistale jossa nämä kunnat eivät siis kohtaa välissä on mustasaari

nyt pitää ihmisille saada inhimillisen hintaisia asuntoja siten että välistä poistetaan voittoautomaatti ja laitetaan esimerkiksi vuokrakatto

arvoisa puhemies

tämä käy ilmi muun muassa siitä että asumisoikeusasujilla ei ole sananvaltaa esimerkiksi talossa tehtäviin remontteihin tai vuokrankorotuksiin